nämä kaksi syytä tietenkin ovat taustalla kun valiokunta lähti käsittelemään tätä ja ennen kaikkea valiokunta halusi kiinnittää huomiota iän vaikutukseen ajokykyyn

kun tätä käytiin läpi aivan selvästi pystyttiin hahmottamaan että riskitekijöitä on olemassa ja riskitekijät kasvavat sitä mukaa kuin ikäkin kasvaa ne kulkevat käsi kädessä

kun näitä käytiin läpi niin saatujen selvitysten mukaan kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa sairauksien osuus korostuu voimakkaasti nimenomaan iäkkäillä kuljettajilla

kun lasketaan yhteen nämä ikääntymisen vaikutukset ajokykyyn ja kun asia koskettaa tietyllä lailla tietysti yhtä lailla kaikkia autoilijoita ja väestön ikääntyessä näihin kysymyksiin on myös tulevaisuudessa kiinnitettävä yhä enemmän huomiota kaikkien tielläliikkujien osalta niin päädyttiin hallituksen esitystä hieman muuttamaan

keskustelu riittää se että totean edellisen keskustelun aikana niiden argumenttien tulleen jo esille

asiantuntijoiden mukaan lääkäreillä ei lääkärikoulutuksesta puuttuvien liikennelääketieteen opintojen vuoksi ole yleensäkään edellytyksiä arvioida eri tekijöiden vaikutusta ajokykyyn saati arvioida ammattikuljettajien ajokykyä

tästä seurasi tiettyjä asioita

valiokunta arvioi että tässä muodossa jota hallitus esitti raskaan kaluston kuljettajan ajo oikeuden laajentamisessa se on liian suuri riski liikenneturvallisuudelle

onnettomuustilanteessa jossa osallisena on raskas ajoneuvoyhdistelmä tai linja auto seuraukset ovat usein ikävän vakavia

koska ajo oikeutta ei säännöksessä kuitenkaan mitenkään rajata ehdotus antaa mahdollisuuden myös varsinaiseen ammattiajoon ja tämä koettiin ongelmaksi

yläikärajasta voidaan valiokunnan arvioiden mukaan luopua jos varsinainen ammattiajo rajataan ajo oikeuden ulkopuolelle

tämä vaihtoehto mahdollistaa vielä esityksessäkin kuvatut avustavat ajot kuten erilaiset katsastukseen tankkaukseen ja muuhun huoltamiseen liittyvät kalustokuljetukset

muutos voidaan toteuttaa antamalla rajattu oikeus kuljettaa tyhjää ajoneuvoyhdistelmää ilman kuormaa ja linja autoa ilman matkustajia

eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin riittävän monipuolisen ja luotettavan ajokyvyn arviointijärjestelmän luomiseksi liikennelääketieteen tutkimuksen ja opetuksen lisäämiseksi ja tarvittavan ohjeistuksen antamiseksi tutkimuksia tekeville lääkäreille sekä ammattikuljettajien ja kuljetusalan yrittäjien työterveyshuollon kattavaksi järjestämiseksi

asiantuntijakuulemisessa esitettiin että raskaan kaluston kuljettajan jäädessä työkyvyttömyyseläkkeelle tämän pitäisi johtaa vastaavasti raskaan kaluston ajo oikeuden menettämiseen

työkyvyttömyyseläkkeelle joutuminenhan merkitsee sairaudesta riippuen usein mutta ei välttämättä aina ajo oikeuden edellytysten menettämistä

valiokunta pitää välttämättömänä että jatkossa selvitetään ne menettelytavat joiden puitteissa raskaan kaluston kuljettajan työkyvyttömyyseläkepäätökseen johtuneet terveydelliset seikat samalla arvioidaan suhteessa raskaan kaluston ajokykyyn ja tarvittaessa puututaan itse ajo oikeuteen

siellä lisäksi tällä hetkellä jos me katsomme henkilöstönäkökulmaa voimavarojen kautta sitä tilannetta ikärakenne on sellainen että sieltä eläköityy nyt melko paljon sitä huippuosaamista sitä tietotaitoa jota siellä on

kun on tämä on nurinkurinen tavoite itse asiassa myös mitä nyt on vahvasti tuotu esille elikkä normitalkoiden purun kautta helpottaa prosesseja niin tämä itse asiassa vaikeuttaa prosesseja tuo niihin lisäaikaa ja siten vaikeuttaa myös ympäristössä olevaa elinkeinotoimintaa

asumisen hintaan liittyen ei markkinatalous tule koskaan hoitamaan suomen kaltaisessa maassa sitä lopullisesti kuntoon jos emme me pane soraa nyt markkinatalouden rattaisiin yhteiskunnan toimesta

kun näissä liittymissä ja tontissa jo yhteiskunta on omilla päätöksillään nostamassa sitä asunnon hintaa esimerkiksi pääkaupunkiseudulla kaupungit ja kunnat tontin hinnoittelulla